viime kädessä taustalla on ajatus siitä että ei voi ajatella että työelämässä olisivat käytössä viidakon lait

meidän lainsäätäjien tehtävä on pitää huoli siitä että on reilut pelisäännöt ja meidän tehtävämme jo ihan euroopan ihmisoikeussopimustenkin perusteella on suojata sitä heikompaa osapuolta

jos joka kerta kun näitä säädöksiä on tuotu olisi käytetty aina samaa perustetta että tämä tuhoaa valtavasti työpaikkoja ja jos se olisi pitänyt paikkansa niin suomessa ei olisi työpaikkoja yhtään

ja jos ollaan sitä mieltä että se että ei ole ollenkaan säädelty työmarkkinoita olisi ikään kuin avain kilpailukykyyn ja onneen niin silloin pitäisi päätyä siihen että monet maailman kaikkein köyhimmistä maista joissa ei ole lainsäädäntöä olisivat kilpailukykyisimpiä valtioita

näin ei ole vaan päinvastoin juuri ne maat joissa työntekijöiden oikeuksista pidetään huolta joissa heitä kunnioitetaan joissa on oikeusvaltioperiaate ja vahva työelämän lainsäädäntö ovat itse asiassa juuri niitä maailman kilpailukykyisimpiä maita

ja minkä takia

sen takia että eräiltä osin uskon minimituntimäärä työsopimuslakiin itse asiassa palvelualoilla parantaisi tuottavuutta

miksi

arvoisa rouva puhemies

se pakottaisi järjestelemään työt tuottavammalla järkevämmällä tavalla

ajattelinkin aikaisemmin että tässä keskustelussa olisi ollut tämmöinen rakentava loppu ja henki kaiken hyvän tiukan debatinkin lisäksi

otan arvoisa puhemies tähän lopuksi vain yhden esimerkin miten esimerkiksi hotellin aamiaistarjoilussa voidaan tuottavuutta parantaa

mutta haluan kuitenkin mainita tämän erinomaisen ajatuksen että muutoksen pitäisi olla turvallisempaa kuin paikallaan pysyminen

mutta jos ja kun hän on sitoutunut hänen annetaan tehdä työnsä hyvin niin hän osaa kokemuksen perusteella sanoa minä päivinä menee mitäkin puuroa ja makkaraa kuinka paljon ja sitä kautta esimerkiksi materiaali elintarvikekustannuksilla voi tuoda suuria säästöjä jo itse asiassa sen aamiaistarjoilun kustannusten näkökulmasta tälle yritykselle

kun hallitus on jo monissa esityksissä ottanut opposition esityksiä nyt mukaan niin kuin nähtiin tässä kehysriihessä niin ehkä tästäkin kannattaisi pitää kiinni

arvoisa rouva puhemies

tätä on viime kädessä tuottavuus palvelualoilla ja se ajatus että yritykset saavat sitoutunutta työvoimaa joka tietää milloin työtä on joka voi keskittyä siihen työhön eikä siihen millä he maksavat huomenna vuokran viime kädessä on se tekijä jolla me pääsemme siihen tässäkin salissa paljon puhuttuun tuottavuusloikkaan nimenomaan palvelualoilla

arvoisa puhemies

ja totean vielä kerran että sdpn eduskuntaryhmä tukee tätä kansalaisaloitetta ja tukee vakiduuni kampanjaa

tänään on nimittäin kansallinen epäonnistumisen päivä ja tässä suhteessa täytyy sanoa että tässä jos missä hallitus on kyllä sitkeydellään onnistunut

täytyy kiittää pääministeri kataisen lisäksi myös erityisesti valtiovarainministeri urpilaista

tämä on uusi ja vaikuttaa todella hyvältä

edustaja meri sanoi että kyllä tässä täytyy myös yrityksiä ja yrittäjiä ajatella että ei voi katsoa ainoastaan työntekijöiden näkökulmasta

kyllä kun minä tämän kansalaisaloitteen olen lukenut niin mielestäni he jotka tämän kansalaisaloitteen ovat tehneet ovat hakeneet itse asiassa erinomaisen tasapainon näiden ikään kuin kahden toimijan välillä

minusta se sisältyy tähän eikä täällä kukaan tässä salissa ole sanonut että meidän ei pitäisi ottaa yrittäjän tai pienyrittäjän asemaa tai asioita huomioon

mutta se minkä ihan vilpittömästi halusin sanoa on se että yllätyin siitä että tämä kansalaisaloite sai laajaa kannatusta ja tukea ja totesin sen seikan että tämä varmasti luo odotuksia tähän valiokuntakäsittelyyn ja jatkoin että itse toivon että näiden työn sankarien jotka tämän kansalaisaloitteen ovat tehneet odotuksiin vastataan

nyt näistä taustamuistioista on käynyt ilmi että yhtäkkiä simsalabim yhden yön yli neljännes lisää tuli niihin vaikutuksiin mitä valtiovarainministeriön virkamiehet vielä edellisenä päivänä olivat arvioineet

käydäänpä vielä läpi

arvoisa puhemies

olemme koko ajan tarjonneet hallitukselle auttavaa kättä lauri ihalaista selvitysmieheksi jolloin sopimus olisi syntynyt mutta te ette ole siihen tarttuneet

arvoisa puhemies

eli käydään läpi

hallituksen linja on se että sopeutus pitää tehdä oikeudenmukaisesti

se ei ole oikeudenmukaista

hallituksen linja on se että suurituloisten verotusta kiristetään ja pienituloisten kevennetään ja keskustan linja on se että veroja ei saa korottaa edes suurituloisilta tai miljonääreiltä

puhemiehen katseesta katsoin että se edellinen puheenvuoron myöntö olisi tullut tänne mutta erehdyin ja pesen lasit

kyse on harmaasta työllisyydestä mihin pitääkin

arvoisa puhemies

on totta että demarit ovat aika poikkeuksellisen tiukastikin pitäneet kiinni joistakin vaalilupauksistaan oli se pääomaveron nostoa ja progressiivisuutta nuorisotakuuta vanhuspalvelulakia vakuuksia perusturvan parannusta työmarkkinatuen ja peruspäivärahan osalta kyllä

yhdestä annan tunnustusta

arvoisa puhemies

toivoisin ministeriltä nyt eduskunnan edessä sillä tavalla hieman yhteistyökykyisempää suhtautumista kun on käynyt ilmi että hallituksella on neljät luvut

on budjettikirjaluvut stubbin luvut vmn ministerin luvut ja sitten on okmn luvut ja te sanotte jaoston puheenjohtajalle että jos ovat jotenkin luvut epäselvät niin voitte tulla hakemaan

eli tässä suhteessa ei ole ollut ongelmia keskustalla mennä sinne upposi edustajaa sekä aika on täysin oppositioasetelmaan

arvoisa puhemies

kun tuonne kentälle menee ja juttelee eri poliisilaitosten edustajien kanssa niin kyllä siellä kriisitietoisuuttakin on mitä tulee tähän valtiontalouden tilanteeseen mutta se hartain toive on se että suunnittelu olisi pitkäjänteistä

moni käänsi täällä takkinsa välittömästi vaalien jälkeen mutta täällä on yksi poliitikko joka lupasi sekä ennen vaaleja että vaalien jälkeen että koulutuksesta ei leikata

kyse on ennen kaikkea näistä henkilötyövuosista ja ehkä vielä tärkeämpää kuin se mikä taso on ensi vuonna on todella se mikä taso on tällä koko kehyskaudella niin ettei tämä olisi tempoileva

nämä ovat kaikkein kipeimpiä

tähän tietysti liittyvät myös työttömien poliisien määrärahat ja toki se miten suunnitellaan poliisien koulutus mutta tähän liittyy myös se kun näitä säästöjä lähdetään hakemaan mikä on rooli kenttätoiminnassa ja mikä on sitten täällä hallinnossa

arvoisa puhemies

tuntuu olevan yleisesti vallalla se että poliisihallinto on aika tavalla resursoitu ja olisin kysynyt mihin aiotte suurimman osan näistä säästöistä suunnata

minusta tämä välikysymyskeskustelu tällä kertaa vei asioita eteenpäin tai ainakin se laajensi tietoisuutta tai vei sanotaan tällaista asuntopoliittista keskustelua eteenpäin

ensinnäkin tuli selväksi se että se tavoite että omavastuukorko puolitetaan saavutettiin

eli elämme tässä suhteessa poikkeusaikoja ja siksi onkin tärkeää näinäkin aikoina huomata että taloustaantuma ei varmasti jatku ikuisesti ja sosiaalidemokraattinen pitkäaikainen tavoite pitää ara tuotanto kilpailukykyisenä houkuttelevana muun muassa niin että nämä omavastuukorot pitkällä tähtäimellä pidetään matalana on täysin oikea tavoite

kun sanoin että tämä keskustelu on mennyt vähän eteenpäin niin minusta se on mennyt eteenpäin erityisesti siinä asiassa että ei puhuta enää ainoastaan asuntojen tuottamisesta vaan puhutaan myös kohtuuhintaisesta asumisesta

tavoite kohtuuhintaisten asuntojen rakentamisesta on aivan oikea mutta ne keinot joita esimerkiksi oppositio tai keskusta on täällä esittänyt muun muassa tämä välimalli ovat väärät

voidaanko sitä pitää kohtuuhintaisena

mielestäni ei

eli voi ajatella että välimallia ehkä siinä tilanteessa suhdannepoliittisena toimena joku saattoi perustella mutta älkää tulko perustelemaan että sillä kohtuuhintaisia asuntoja rakennetaan sillä siitä näytöt ovat tähän mennessä pyöreä nolla

olemme kyllä kriittisesti arvioineet monia hallituksen hankkeita ja erityisesti tätä yhtiöittämisvimmaa mutta täytyy myöntää että ihan sellaiseen ilmaisuun ei ole päästy kuin pääsi edustaja kalmari siinä rivillä teidän edessänne edustaja hoskonen joka kertoi järkyttyneensä hän kertoi järkyttyneensä ministeri bernerin linjauksista ja vastustus siellä hallituspuolueissa maakuntien keskustaedustajissa meni niin pitkälle että edustaja kulmuni sanoi että tähän ei ole bernerillä eikä keskustalla valtakirjaa

niin tämäkin on aikaiseksi kohtuuhintaisia asuntoja niin sekin taitaa olla toiveiden varassa

täällä moni keskustan edustaja sanoi että ne kunnat joissa keskusta on enemmistössä tai johdossa ovat hoitaneet asuntopolitiikan hyvin ja sitten taas esimerkiksi pääkaupunkiseudulla missä kokoomus sosialidemokraatit ja vihreät ovat vallassa ei ole hoidettu asioita hyvin

mutta siinä olen samaa mieltä että tämä työllisyys on ykkösasia ja nyt meidän huolemme se aivan keskeinen huolemme tässä välikysymyksessä on se että aina kun hallitukselle tulee mahdollisuus valita esimerkiksi alueiden elinvoiman tai työllisyyden ja markkinoiden väliltä ihmisten hyvinvoinnin tai markkinoinnin väliltä niin hallitus valitsee markkinat

katsoinpa tuossa metropolialueen aiesopimuksen toteutumisen siis sen aiesopimuksen johon kunnat ovat sitoutuneet

tulos on se että parhaiten aiesopimusten kohtuuhintaisia asuntoja koskevista ara tuotantotavoitteista ovat suoriutuneet nimenomaan pääkaupunkiseudun kunnat ja pahnanpohjimmaisena jos ei ihan niin melkein on mäntsälä joka on keskustajohtoinen kunta

me toivomme että nämä meidän kymmenen esitystä olisivat keinoja kääntää tätä hallituksen linjaa suomen suuntaa inhimillisemmäksi

mutta totta on että tämä metropolialueella tapahtuva rusinat pullasta politiikka on saatava kuriin ja silloin oleellista on se että niistä asioista jotka eivät tunne kuntarajoja kuten maankäyttö asuminen ja liikenne pitäisi myös päättää ilman kuntarajoja

siksi tarvitsisimme vahvaa metropolihallintoa siis niin vahvaa että tällä mahdollisella metropolivaltuustolla olisi oikeus jopa lunastaa maata ja kaikki siltä väliltä aina sinne asunnon luovutukseen asti yleiskaava ja sen lisäksi asemakaavaohjelma jolla saataisiin kunnille vauhtia

minä luulen että tämä jo itsessään siis se että tämmöinen metropolivaltuusto voisi tarvittaessa päättää mihin vuokra asuntoja rakennetaan toimija voisi rakennuttaa ne itse ja valita asukkaat mä luulen että se itsessään saisi liikettä tämän seudun kuntiin

arvoisa puhemies

en täällä lähde ministereiden puolesta puheenvuoroja käyttämään mutta jos joku ministeri jossain ääneen asioita pohdiskelee niin ehkä sitä nyt ei tarvitse lupauksena heti ottaa ellei siinä perässä lue että tämä on lupaus

mutta mitä vielä tulee nyt siihen kuka on ollut ennen vaaleja samaa mieltä kuin vaalien jälkeen niin kyllä edustaja kaikkonen kun te puhutte tästä velkarahalla veronkevennysten tekemisestä tässä tulee vähän semmoinen olo että pukki kaalimaata vartioi tai pata kattilaa soimaa

arvoisa edustaja tolppanen teidän ryhmäpuheenjohtajanne tuossa sanoi että perussuomalaiset harjoittavat rehtiä politiikkaa ja te pidätte lupauksenne

samaan aikaan hallitus kehittää asumistukea ja nostaa kunnallisveron perusvähennystä

vaalikauden aikana pienet korotukset alkoholi tupakkaveroon ja muihin valmisteveroihin

te siis haukutte päätöksiä joita olette itse vaatineet ja vaaditte nyt toimia joita ette ole älynneet vaaliohjelmassanne vaatia

tässä yhteiskunnassa aika ajoin kuullaan kyllä semmoisia kantoja että se että tehdään ilmaiseksi työtä olisi sitten automaattinen helpotus siihen että esimerkiksi pitkäaikaistyötön pääsee työhön kiinni

eli täytyy kysyä missä on äänestäjien kuluttajansuoja missä on perussuomalaisten oppositiopolitiikan linja

eihän se yhtään helpota sen pitkäaikaistyöttömän asemaa jos jatkossa normi on se että työnantaja sanoo että ne jotka ovat valmiita tekemään ilmaistyötä tulevat tänne

arvoisa puhemies

tällainen meno syö sekä ihmiset että heidän sielunsa

näin totesi oppositiojohtaja soini

on varmasti niin että kun maassa tehdään politiikkaa niin vaikka voidaan kiistellä oliko ajoitus oikein ja mikä on vaikutus niin ei ole varmaan järkevää että välittömästi lähdetään sitä muuttamaan

mitä tulee nimenomaan vientiteollisuuden osalta tähän kelamaksuun niin sen ongelma oli se että se nimenomaan katsotaan sieltä poistojen määrästä ja yrityksen koosta

mutta edustaja mäkipää jos te olette samaa mieltä kuin sailas että nyt taloudelta on pohja pois niin te varmaan nyt esitätte sitten ne lisäleikkaukset joita vaaditaan

en tiedä etenikö tämä keskustelu jo niin pitkälle että tämä puheenvuoro on tarpeeton mutta kun tässä käytiin keskustelua siitä millä arvioilla näitä työllisyysrahoja mitoitetaan aina kulloisessakin budjetissa niin tokihan se on niin että ne perustuvat aina silloisiin tuoreimpiin työllisyysennusteisiin jotka tekee valtiovarainministeriö ja siellä myös sitten muut laitokset tekevät suomen pankki ja niin edelleen

ja kun katsoo aina sen tavoitetason jonka edellinen hallitus kulloisenakin vuotena asetti niin jos siihen ei päästy niin sitten vuoden aikana siihen reagoitiin lisäbudjetilla joka kerta

joka ikinen kerta kun tämä nyt tarvittu

täällä on paljon asioita jotka olisivat jos olisivat vain yksin sosialidemokraatit olleet hallituksessa varmasti toisin

voin edustaja vanhaselle toimittaa sdpn vaaliohjelman ja sdpn ennen vaaleja julkaiseman talouslinjan talouslinjan jossa on sekä säästöjä että tulojen lisäyksiä niin että myös hyväosaiset osallistuvat näihin talkoisiin

jos saan puhua

tämän päivän uutinen on se että pääministeri myönsi että näistä hallituksen toimista suurituloiset ja rikkaat on rajattu ulos